se on tämän paketin tarkoitus

osa tästä mihin hän vittu osaa tai osa näistä mitään viittasi liittyy hyvin paljon rataverkkoon informaatioon asemilla jnp

sen kokemuksen suhteen mikä meillä on kainuussa mehän olemme tietysti tästä paras hankkeesta edellä näissä asioissa mutta niin kuin ed

euroopan näkökulmasta kun asiaa tarkastellaan hyvin pitkälle on kysymys siitä että euroopassa on pieniä maita ja rajanylitykset aiheuttivat aina tiettyjä tarkastuksia

erikoissairaanhoidon palvelut jo tosin kajaanissa on mutta terveyskeskuksia ei ole kuin yksi ja se on kajaanissa ja terveysasemia on nyt lakkautettu

ahdekin totesi suomi on hyvin pitkälle tämmöinen saarivaltio ja meillä on eri raideleveys vielä esimerkiksi ruotsin kanssa ja koko keskisen euroopan kanssa

kansainvälistä liikennettä meillä on ainoastaan ruotsin kanssa jonkin verran tavaraliikenteen osalta ja sitten kolmansien maiden liikennettä venäjälle

minä kyllä uskon tämän että koska suomi on pitkä maa ja tällä hetkellä toimii rautatieliikenne erittäin hyvin tavaraliikenne on tehokasta sen takia juuri sinne ei ole tullutkaan kilpailijoita koska he eivät pärjää

tämän tuota hänelle mutta nyt velvoittaisi sitten vrn nykyisen operaattorin avaamaan omat varikkonsa tankkauspaikat ja huoltopaikat muille operaattoreille

eilen maakuntavaltuustossa äänestettiin siitä mikä on ensisijaisten hakijoiden määrä kun haetaan lukioon

tämä ei tietenkään voi olla mahdollista monestakin eri syystä mutta ensinnäkin siksi että kaikki toiminnot tällä hetkellä vr operaattorin puolelta on mitoitettu sen omaan tarkoitukseen ja jos siihen muita tulee siinä liiketoiminta kärsii ja liikenne on aivan sekaisin

kun maailmakin ympärillä näyttää alati muuttuvan vain rauhattomammaksi tämä kansakunta on kääntänyt katseensa meihin päättäjiin ja odottaa meiltä sellaisia tekoja jotka luovat turvallisuutta uutta talouskasvua ja sitä kautta työtä ihmisille

sitten siellä on venäläisen kaluston käyttöönottolupamenettely ja tällä hetkellä se toimii sillä tavalla että rajatarkastuksissa kaikki venäläiset vaunut tutkitaan ja niistä sovitaan yhdysliikennesopimuksessa ja tämä toiminta olisi edelleen hyvä jatkaa tämmöisenään

arvoisa puhemies

tietenkin voi sitten katsoa että tässä myös yksityisraiteiden haltijat omistajat pantaisiin saman lainsäädännön alle

lakiesitys on hyvä turvallisuutta lisäävään suuntaan vievä ja myös valiokunta on korostanut kokonaisvaltaista näkemystä rautatieliikenteen turvallisuudesta ja todennut tässä että pienemmätkin osa alueet tulee varmistaa riittävän hyvin

näen tärkeänä että vaikeinakin aikoina voidaan tehdä tärkeitä pitkään kaivattuja uudistuksia ja voidaan huolehtia hyvinvointivaltion kestävästä kehittämisestä

mutta tässä on tietenkin myös peikko olemassa elikkä näitten yksityisrautateitten osaajille tulee mahdollisuus sitten harjoittaa rautatieliikennettä paremmin kun heille annetaan tämmöiset velvoitteet

tietysti tämä on siinä suhteessa tasapuolinen että he vastaavat sitten omilta osiltaan näistä omista rautatieosioistaan ja myös turvallisuus on ajan tasalla

täällä on myös semmoinen maininta että esimerkiksi turvalaitteiden asennus ja huoltotehtävissä toimivien turvamiehien toimien suhteen tulee huolehtia että näissä tehtävissä toimivat henkilöt eivät heikennä rautatieliikenteen kokonaisvaltaisuutta

sitten neljäs kohta on rautatieliikenteen tallenteet

nyt ministerivaihdosten myötä on tapahtunut niin että siellä on tiettyjä hankkeita siirretty vuodella eteenpäin tai sitten pienennetty summia

on pystytty kuuntelemaan näitä tallenteita ja sitä myöten läheltä piti tapauksissa esimerkiksi toimimaan seuraavasti sillä tavalla että turvallisuus ei vaarannu

kun on puhuttu siitä että suomessa täytyy olla koko suomen kattavasti näitä infrahankkeita joilla nyt haetaan sitä työllisyyttä ja kasvua ja uskoa tulevaisuuteen niin tämä nyt ei ihan siltä näytä

arvoisa puhemies

ministeri kiviniemi puheessaan mainitsi tämän kuntarakenteen muutostarpeen ja myös palvelujen järjestämisen uudistamisen

mielestäni tällä lakiesityksellä heikennetään nykyisiä palveluja ja nykyoperaattorin toimintaa ja tästä nyt sitten voi päätellä näin että kermankuorinta lähtee liikkeen

minä toivon että palataan vielä tässä budjetin käsittelyn yhteydessä niihin hankkeisiin mitä meiltä on pohjois suomesta viety

arvoisa puhemies

olette joissakin lehdissä ottanut kantaa tähän ministeri risikon terveydenhoitomalliin ja olette verrannut sitä siihen että se on jäädyttänyt tämän paras hankkeen

silloin tapahtui tilanteita että pituutta niin oli oli totta ilmeistä vaaraa oli junaturvallisuudelle ja tuli semmoisia tilanteita että turvalaitemiehet ropeloivat siellä asennusvaiheessa turvalaitejärjestelmiä ja siellä tipahtivat niin sanotusti vihreät valot päältä aivan junan edessä ja silloin tapahtui automaattijarrutus ja koko junanvaunukalusto meni lovipyörille elikkä erittäin kalliita juttuja

yksi ehkä tärkeimmistä on rautatien sähköistäminen iisalmiylivieska välillä ja ratapihojen jatkaminen

nyt kun tätä poliisiorganisaatiota on yhdistetty mitenkä ministeri näkee tämän liikkuvan poliisin roolin

mutta minulla on semmoinen käsitys kumminkin nyt tästä asiasta että teidän vetämänne aluehallintouudistus oli se joka jäädytti tämän paras hankkeen ja mitenkä tähän asiaan vastaatte

meille hallinto ja turvallisuusjaostossa kerrottiin että olisi perustettu jo tämmöinen road policing toimintamalli ja sillä pyrittäisi vastaamaan tähän raskaan liikenteen valvontaan

kun tämä nyt siirtyy niin tästä on operaattorille haittaa ja uskon että myös yrityksille kun vienti ei siinä suhteessa mene kuin pitäisi tavaraa tuonne maailmalle viedä

toinen asia mikä huolettaa pohjoissuomalaisena on rajavalvonta

siellä tietysti piti olla turvamies mukana mutta kaikissa näissä säästettiin ja turvamiehiä ei ollut

tuolta pohjois suomesta on siirretty kaakkois suomeen ja etelä suomeen rajavartioita ja täten heikennetty pohjois suomen osalta rajavalvontaa

olisin toivonut että tässä valiokunta olisi ottanut pikkuisen tiukemman kannan tähän ryhdytään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy kovan kerroksen sisällä miten mukaisia

mitenkä ministeriö näkee millä toimenpiteillä voidaan pohjois suomesta huolehtia ennen kaikkea rajavalvonnan osalta

la kello kymmenen käsittely on päättynyt

ensimmäisen käsittelyn ja esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs osingot

tämä omalta osaltaan kun turvetta ja biomassaa pystytään nyt kattiloissa käyttämään parantaisi työllisyyttä ja samalla toisi hyvinvointia niille työntekijöille parantaisi ehkä kuntienkin verotuloa mutta ennen kaikkea valtiolle olisi tuloa

toivon että tämä arvioidaan

sitten vielä on se että meillähän on myös näitä turpeennostokoneyrittäjiä ja tällä hetkellä kun turpeen nosto ei vedä niin ei myöskään konepuolella ole kysyntää ja tällä hetkellä sielläkin on mahdollista että tulee työttömiä lisää

kiitoksia

arvoisa rouva puhemies

ensinnäkin täytyy todeta siitä että hallituksen tekemä selonteko on todella merkittävä ensimmäinen tässä historiassa ja valiokunnan työ pohjautuu siihen mutta mielestäni tasa arvon määrittelyssä valiokunta on nostanut esille ja lainaan nyt valiokunnan lausunnosta

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että selontekoon ei sisälly määritelmää siitä mitä hallitus tasa arvolla tarkoittaa mitä itse asiassa tavoitellaan kun halutaan jonkun toimenpiteen lisäävän tasa arvoa

sukupuolten välinen tasa arvo koskettaa kaikkia elämänaloja ja kaikkien viranomaisten edellytetään toimivan tasa arvon edistämiseksi omassa työssään

tarkempi käsitys tavoitellusta tasa arvosta on tarpeen myös arvioitaessa politiikkojen toimivuutta ja hallituksen toimien onnistumista

valiokunta pitää tärkeänä että hallitus seuraavassa tasa arvopoliittisessa ohjelmassaan analysoi eriarvoisuuden syitä ja määrittelee mitä se sukupuolten välisellä tasa arvolla tarkoittaa

ei voi olla niin että koulutusta saa vaan se jolla on varallisuutta ja toivon että tulevaisuudessakin tämä säilyy erittäin merkittävänä pohjana

sitten miehet ja tasa arvo

tähän on nyt varmaan syytä tässä yhteydessä mainita tämä miesverkosto mikä menneenä syksynä eduskuntaankin perustettiin ajamaan miesten ja naisten välistä tasa arvoa

ennen kaikkea mikä lakivaliokunnassa nousi isyyslain myötä esille olivat tapaamisoikeudet eli täytyy olla isällä oikeus lapsiin ja päinvastoin lapsilla isään

valiokunta korostaa että tasa arvo on molempien sukupuolten etu ja tasa arvon saavuttamiseksi tarvitaan naisten ja miesten yhteisiä ponnisteluja

siksi on tärkeää että miehet ovat täysipainoisesti mukana tasa arvopolitiikan kehittämisessä ja tasa arvotyöhön saadaan entistä enemmän myös miesten asemaan liittyvää asiantuntemusta

tunnistusvälineen hakijan ensitunnistamista koskevaa säännöstä siis muutettaisiin siten että sähköisesti todennettu henkilöllisyys pohjautuisi aina viranomaisen myöntämää henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa vasten tehtyyn fyysiseen ensitunnistamiseen tai olemassa olevaan sähköisesti todennettuun henkilöllisyyden avulla tehtyyn hakijan sähköiseen tunnistamiseen

sitten varmasti ehkä merkittävin on tämä talouspolitiikka ja köyhyys ja se ei varmaan tarkoita sitä että molempien olisi oltava köyhiä vaan molempien olisi oltava yhtä rikkaita tai varakkaita ja tuloerojen olisi oltava mahdollisimman pieniä

niin kuin on tänäkin päivänä puhuttu paljon sähköisestä asioinnista niin aina enemmän ja enemmän ollaan menossa sähköisen asioinnin suuntaan

nyt kun kuuntelee näitä asiantuntijoita eri lakialoitteitten tai esitysten pohjalta niin hyvin pitkälle tulee valtionhallinnossakin palkkauseriarvoisuutta jopa miesten kesken

tällä hetkellä pankkitunnukset ovat hyvin yleisesti käytettyjä joilla päästään asioimaan esimerkiksi trafin sivuilla mistä tänäänkin oli puhetta vakuutuslaitosten ja kaikkien muiden pankin ja nettipostin ja kaikkien tämäntyyppisten

näyttää siltä että se kasvaa entisestään elikkä sähköisen tunnistamisen merkityksen arvioidaan palvelujen sähköistymiskehityksen myötä kasvavan huomattavasti tulevaisuudessa

sähköisten palveluiden käyttöön voi liittyä olennaistakin taloudellista merkitystä ja monien palvelujen käytössä yksityisyydensuojaan ja henkilötietojen suojaan liittyvillä näkökohdilla on keskeinen merkitys

minä muistan että tästä on varmaan parikymmentä vuotta puhuttu ja tätä asiaa ei ole vieläkään saatu ajan tasalle eli tästä nyt täytyy ottaa opiksi ja meidän kaikkien tehdä tämän asian eteen merkittävästi työtä

tästä syystä sähköisen tunnistamisen palvelujen saatavuudella ja riittävällä luotettavuudella on tärkeä rooli sähköisten palvelujen edistämisen kannalta

täällä aikaisemmin edustaja hemmilä otti kantaa tähän budjettikäsittelyyn

minäkin sen verran siihen haluaisin osallistua että me olemme muutaman vuoden mitä minä nyt valtiovaroissa olen ollut joka vuosi lisänneet melkein samoihin kohtiin ja euromäärät ovat vähän vaihdelleet elikkä kyllä tämä budjetin käsittelyprosessi kaipaa vähän raikastusta

olen mielenkiinnolla pistänyt tämän merkille että ministeri urpilainen lupasi kehittää tätä prosessia vieraillessaan viime perjantaina valtiovaroissa

arvoisa puhemies

aikaisemmin täällä edustaja lindström esitti että yritystukia pitäisi poistaa

valiokunta pitää erittäin hyvänä että esityksellä pyritään poistamaan nykyisiä kehityksen esteitä edistämään markkinoille tulon edellytyksiä ja muun muassa helpottamaan eri tunnistepalvelujen hyödyntämistä sähköisissä palveluissa

niitä on tehty niitä tullaan tekemään tietyllä tavalla tarkastellaan sitä päällekkäisyyttä ja yritystuet pyritään järjestämään niin että niillä on merkitystä ja vaikutusta sitten kun niitä käytetään

niin lisää

varmaan ymmärrätte sen että kun kevään kehyksissä on sovittu tästä lapsilisäleikkauksesta ja kehyksiä ei ole varaa korottaa kun ne on monen puolueen kesken sovittu niin jos tämä halutaan korjata jollakin tavalla valtiovarainpuolelta niin ei tässä muuta mahdollisuutta ole kuin vähennyksellä tehdä

yksinhuoltajat päinvastoin saavat lisää tässä ja pienituloisillehan tämä ei vaikuta muuten kuin positiivisesti

sdpn punaisena lankana rakennepaketin neuvotteluissa on ollut oikeudenmukaisuus

halusimme muun muassa luoda uusia mahdollisuuksia työntekoon uudistaa sosiaaliturvaa ja vanhustenhoivaa sekä kitkeä harmaata taloutta

onhan sekin tietysti suhteellisen pienestä tulosta jos on isosta perheestä kysymys ja sen kyllä myönnän että kyllähän tämä isoa lapsiperhettä tietysti koskettaa se on aivan selvä asia

tähän ed

rossin puheenvuoroon liittyen täytyy muistaa se että yrityksillä tällä hetkellä on täystyö pitää ne työntekijänsä töissä

rakennepoliittiset toimet eivät romuta hyvinvointivaltiota päinvastoin nyt käynnistyvä peruskorjaus on edellytys hyvinvointipalvelujen turvaamiselle ja kehittämiselle

me hallintovaliokuntana vierailimme sisäasiainministeriössä ja siinä tuli juuri esille tämä seikka että myös rahalla on merkitystä mutta myös sillä että säädökset ovat sellaiset että pystytään nopeuttamaan tätä käsittelyä

mutta voisi olla tietenkin hankalammin ja kun ajattelee nyt tätä valtiontalouden tilannetta niin kaikki kivet on tietysti käännettävä ja hallituksen tavoitteenakin on ollut että ei pienituloisiin kosketa vähimmäisetuuksia on nostettu ja sitä kautta myös pyritään korjaamaan tätä lapsilisätilannetta

pelkkä pintasilaus ei nyt riitä

ministerin alustuspuheenvuorossa tuli esille tämä että tällä lailla on nyt nämä perusteettomat hakemukset ja väärinkäytökset tarkoitus karsia pois ja tietysti aitojen turvapaikan tarvitsijoiden tilanne pitää pystyä arvioimaan mahdollisimman nopeasti

oppisopimuksia puretaan koko ajan

kunnat ovat jo kauan edellyttäneet tehtäviensä ja velvoitteidensa karsintaa

tässäkin rakenteita uudistetaan pienituloisia kurittamatta sillä sosialidemokraattien ehtona oli että esimerkiksi päivähoitomaksujen korotukset kohdistuvat vain parempituloisiin

samalla pitää kuitenkin muistaa että kunta ja sote uudistukset ovat tämän hallituskauden suurimpia rakenneuudistuksia lisättynä tietysti vielä kesken olevilla valtionosuusuudistuksilla

eilen katselin televisiosta toisella silmällä kun tuli jostakin satamasta ohjelmaa siinä toisella

rakennepakettien vaikutuksesta on hyvä muistaa että valtion toimilla voidaan pureutua ainoastaan kotimarkkinoiden tilanteeseen mutta viennin kysyntään joka on suomalaisen hyvinvoinnin kivijalka ei voida vaikuttaa

is seurasi niin niin siellä on laittomasti suomeen tulleita kuljettajia virolaisia ja muun maalaisia ja he ajavat sitten semmoisilla vehkeillä jotka eivät ole kunnossa ja ilman muuta liikenneturvallisuus on silloin myös vaarassa

nostan tässä esille muutamia millä taas voidaan vaikuttaa

väyläinvestoinnit ovat nousseet täälläkin hyvin merkittävästi esille keskustelussa ja tässä markkinatilanteessa niillä on erittäin merkittävä työllistävä vaikutus

mutta vielä ministerille tästä kun nyt näyttää hyvin vahvasti olevan tämä että kunnat eivät ota vastaan koska kunnat tietävät että heille syntyy niistä kustannuksia ja nimenomaan semmoisia kustannuksia joita valtio ei kata tällä hetkellä

pohjanmaan radan investoinnit ovat etenemässä ja toivon että ne saadaan mahdollisimman joutuisasti päätökseen koska silloin sillä on se hyvää tuova vaikutus

tietysti myös keskustelua käydään meidän liikennestrategiasta mikä on painopistealue milloinkin liikenneväylien tai liikennemuotojen välillä

nyt liikennepoliittisessa selonteossa on todettu että se on pitkään aika rautatiepainotteinen mutta myöskään tieväyliä ei tulla hylkäämään

meillä on tulossa vielä lentoliikennestrategia ensi keväänä käsittelyyn ja meriliikennestrategia samalla tavalla ja näillä myös on merkitystä tarkastella meidän väylähankkeita

arvoisa puhemies